sosiaali ja terveysministeriössä on juuri valmistumassa ikääntyvien käyttämien lääkkeiden yhteisvaikutusten sähköisen tietokannan organisoiminen jotta voidaan vähentää lääkitysvirheitä

valiokunta kiinnittää huomiota siihen että esityksessä ehdotettu julkisten hallintotehtävien ohjaus ja valvontasäännöstö on osin varsin vaikeaselkoista

mutta tämä vakavaraisuusvalvontahan on tietenkin sitten sitä että me varmistamme että niitä varoja ihan oikeasti on ja puutumme

lainsäädännön valmisteluvaiheessa tuemme kuntia ja alueita sosiaali ja terveydenhuollon kokonaisratkaisujen kehittämisessä ja haemme yhteistyössä lainsäädännössä huomioitavia tarpeita

nythän se on ihan totta että nyt näitä hyviä käytäntöjä sen lisäksi että pohditaan näitä yhteistyömalleja pitää ottaa käyttöön entistä enemmän

se on kuitenkin sellainen aika sensitiivinen valvontatapa jolla saadaan aika nopeasti tieto siitä että nyt on jotain tapahtumassa ja pystytään puuttumaan

meillä oikeastansa järjestöillä olisi aika heikko tilanne jos ei tätä raha automaattiyhdistyksen avustusta olisi ja siitä syystä olen ehdottomasti sitä mieltä että raha automaattiyhdistyksen panosta tarvitaan tulevaisuudessakin ja jopa vielä enemmän kuin tähän asti

arvoisa herra puhemies

vaikka meillä on taantuma me olemme kuitenkin siitä huolimatta pystyneet lisäämään valtionosuuksia ja myöskin erilaisia hyviä käytäntöjä on kuntiin levitetty

tärkeimmät peruslinjaukset toiminnan kehittämisessä ja lainsäädännön valmistelussa ovat rahoitus ja järjestämisvastuun yhteys demokraattisen päätöksenteon huomioiminen ratkaisuissa sekä asiakkaalle räätälöityjen palvelukokonaisuuksien kehittäminen

rakennepoliittisessa ohjelmassahan linjattiin myöskin se että tätä integraatiota viedään jo eteenpäin ennemmin kuin saadaan tätä sote rakenneuudistusta tehtyä

meillä todella on tämä osatyökykyisten työllistymistä ja työssä pysymistä edistävä toimenpideohjelma nyt käynnissä ja meillä on tällainen toimintamallin pilotointikin eri puolilla suomea nyt käynnistymässä

niin kuin tässä on tullut esille varmasti sitten kun me saamme tästä lainsäädännöstä mikä ruotsissa nyt etenee niin kun ei saa siitä sitten lisää tietoa siinä voidaan lähteä keskustelemaan myöskin siitä miten se yhdenvertaisuus voidaan varmistaa

ja käydään tässä

elikkä ne kaikki jukka ahtelan työryhmän ehdotukset ovat meillä nyt meneillänsä ja osahan niistä oli sellaisia jotka meillä on jo sovittu ja laitettu eteenkinpäin mutta siellä on tietysti monia muitakin kuten työterveyshuollon kehittäminen

mutta totta kai tarvittaessa muutakin valvontaa tehdään jos

sairaalan edustajien mukaan toiminta jatkuisi vaikeasta taloustilanteesta huolimatta ainakin kesään saakka ilman erityistoimia

arvoisa herra puhemies

meillä on ollut työryhmä joka on pohtinut miten esimerkiksi tällaista ennalta ehkäisevää työtä ja kuntouttavaa työtä voidaan edistää siellä kunnissa koska toimintakykyä kannattaa ylläpitää kaikin keinoin kaiken ikäisillä jotta se kotona asuminen sitten onnistuu niin kuin me jokainen haluamme asua mahdollisimman pitkään kotona

tässä ei ole tarkoitus tehdä mitään muutosta näihin järjestöille annettaviin rahoihin tarkoituksena on jopa saada niitä lisääntymään

saattaapi olla että joudutaan muuttamaan sitä koska nyt meillä eivät ole yksityinen ja julkinen sillä tavalla tasavertaisia kuin potilasliikkuvuusdirektiivi edellyttäisi

tiedän että se ei ole helppoa näinä aikoina mutta mielestäni kaikkein tärkeintä olisi ennalta ehkäistä että niitä lastensuojelutarpeita ei tulisi

arvoisa herra puhemies

vaativimmissa lääkehoidon ongelmissa kun vanhuksella on huomattava määrä eri lääkkeitä käytetään turvallisen hoidon varmistamiseksi lääkehoidon kokonaisarviointia

valto koski olen aivan samaa mieltä siitä että pitäisi päästä niihin syihin ja jos meistä jokainen tietäisi sen mistä johtuu meidän lastemme pahoinvointi me olisimme todella onnellisia ja se olisi nobel palkinnon arvoista

mutta muistutan nyt siitä että nykyasetuksessakin sanotaan tästä lasten reumasta että se tulee keskittää

arvoisa puhemies

olen kuullut että se lainsäädäntö ruotsissa koskisi vain ruotsalaisia ja kun siellä on kuitenkin ollut myös suomalaisia niin kyllä me lähdemme siitä että on yhdenvertainen kohtelu

siellä väliraportissa me olemme listanneet mitä lainsäädäntömuutoksia tarvittaisiin jotta se nimenomaan kannattaisi aina se työn tekeminen kos kien myös osatyökykyisiä

mutta tähän varsinaiseen kysymykseen sanon vain sen että kyllä nämä otetaan huomioon ja valinnanvapautta varmasti tämänkin johdosta joudutaan lisäämään ja halutaan ja saadaan lisätä

mutta tärkeää on se että tätä vaikuttavuutta seurataan että me arvioimme näitä hankkeita ja saisimme juurtumaan niitä hyviä käytäntöjä mitä näissä kehitetään

että käynnistetään tällainen osatyökykyisten toimenpideohjelma jolla halutaan tukea sitä että myös osatyökykyiset voisivat olla työssä mahdollisimman pitkään

ja näitä erilaisia hyviä käytäntöjä mitä kunnissa on kehitetty tuon kaste ohjelman kautta sitten levitetään ja tällaisessa ennaltaehkäisevässä työssä on se painopiste

mutta tästä on vaikea keskustella kun me emme yksityiskohtia vielä tällä hetkellä tiedä

jatketaan muutama debattipuheenvuoro

osana rakennepoliittisen ohjelman toteuttamista on hallitus nyt tuonut eduskuntaan esityksen laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämistä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista eli esityksen kuntakokeiluja koskevaksi laiksi

näiden kertomuksien pankkivaltuustokokouksessa käytyjen keskustelujen ja muiden saamiensa tietojen pohjalta pankkivaltuusto arvioi että finanssivalvonnan toiminnalle laissa säädetty tavoite on toteutunut

meillä on hyvin hyvin harvinaisia sairauksia ja niistä ei välttämättä ole suomessa vielä diagnoosia ja diagnostiikkaa kehitetty mutta tietysti tämä on se yksi syy minkä tähden me haluamme olla tässä euroopan harvinaisten sairauksien verkostossa jotta me saamme sitten myöskin hoitoon ja diagnostiikkaan apua

reumasäätiön hallituksen puheenjohtaja kertoi vielä tammikuun lopussa reumasäätiön sairaalan jatkavan toimintaansa ainakin vuoden loppuun

puhemies

nimittäin valitettavasti sosiaali ja terveydenhuollossa me pystymme hoitamaan oireita mutta meidän pitäisi päästä sinne syihin ja sen pitää tapahtua jo aikaisemmassa vaiheessa siellä päiväkodissa siellä perheessä

se on sitä vaikuttavuuden edistämistä ja silloin voi sanoa että nämä rahat eräällä lailla hyödyttävät tätä yhteiskuntaa ja ihmisiä

esimerkiksi junaliikenteen ostopalveluiden muutoksista jipon maito asianomaisia kuntia tarpeeksi ajoissa huomatakaan mahdollisuudesta

tämä työryhmä on tekemässä loppuraporttia vuoden loppuun mennessä ja sieltä näemme sitten muun muassa mitä verotuksellisia mitä sosiaaliturvaan liittyviä muutoksia tarvitaan jotta pystyttäisiin yhteensovittamaan työtä ja sosiaaliturvaa siten että aina se työnteko olisi kuitenkin kannattavampaa

nämä ovat niitä keinoja

tuohon kysymykseen vielä lisäisin vastauksena että kaikkein haasteellisin juttu kunnissa on nimenomaan se kun monessakin kunnassa on tarjolla vaan joko kotihoito tai terveyskeskuksen vuodeosasto että miten saadaan se palvelurakenne semmoiseksi että se todella vastaa niitä tulevaisuuden tarpeita

niitä on monia esimerkiksi tämä joustava hoitoraha mikä nyt päätettiin ja tuntiperusteinen päivähoitomaksusysteemi näiden kehittäminen eli hyvin monipuolisesti halutaan kehittää

erilaisten toimenpiteiden kautta pyrimme auttamaan myöskin palvelujärjestelmässä siinä että sodan kokeneet sukupolvet voisivat elää turvallisin mielin ja myöskin hyvinvoivina

finanssivalvonnan toiminnan yleisen tehokkuuden näkökulmasta pankkivaltuusto arvioi että finanssivalvonta on hoitanut valvonnan jatkuvasti muuttuvaa tehtäväkenttää tehokkaasti ja kustannuskehityksen kannalta tarkoituksenmukaisesti

tuohon mitä kysyitte sitten siitä tietävätkö ihmiset riittävästi

juuri kuten ministeri hyssälä tuossa totesi meillä ei ole tarkoitus siirtyä tähän vastaavaan käytösmalliin mitä nyt norjassa on tehty koska meillä on arvioitu että meillä kyllä pystytään niitä lääkkeitä järjestämään

eivät välttämättä ja se on yksi meidän toimenpiteistämme siellä toimenpideohjelmassa että me teemme selkeää viestintää

ne olisivat ensiksikin hyvinvoinnin integroitua toimintamallia koskevat kokeilut niitä olisi seitsemän kuntaa tai kuntayhtymää toiseksi koulutuspalveluja koskeva kokeilu yksi kuntayhtymä kolmanneksi kuntien toiminnan valvontaa koskevat kokeilut niitä olisi neljä kuntaa tai kuntayhtymää ja asumispalveluja koskeva kokeilu neljä kuntaa tai kuntayhtymää viidenneksi kuntien ja kansaneläkelaitoksen yhteistyötä koskeva kokeilu jossa on mukana yksi kunta ja kuudenneksi nuorisotakuuta koskeva kokeilu jossa on mukana yksitoista kuntaa tai kuntayhtymää

myöskin olisi tärkeää että jo hyvissä ajoin kun haetaan sitä eläkettä olisi tietoa sillä ihmisellä siitä mitä tämä nyt tarkoittaa ja mihin yleensä perustuvat ne päätökset jotta hän voisi sitten tietää mitä tietoja hänen kannattaa sinne papereihin vielä lisätä

nordea on ilmoittanut että se muuttaa konserninsa rakenteen siten että suomessa tanskassa ja norjassa toimivat tytäryhtiöt muuttuisivat sivuliikkeiksi

kun reumasäätiön sairaalan talousvaikeudet tulivat ministeriön tietoon se päätti aikaistaa keskittämisasetuksen valmistelua erityisesti reuman erityisen vaativan hoidon osalta

elia perusteella ja suomen perustuslain jälki kolme pykälään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan

muuhun omaan pääomaan kuuluvaksi erilliseksi tase eräksi voitaisiin perustellusta syystä osoittaa maa ja vesiomaisuus joka ei liity julkisten hallintotehtävien hoitoon ja joka ei myöskään ole mainittavan taloudellisen hyödyntämisen piirissä minkä vuoksi omaisuudelle ei aseteta tuottovaadetta

tästä huolimatta eivät kuntakohtaiset erot ole poistuneet

tämänkaltaiset finanssimarkkinoiden rakennemuutokset sekä euroalueen yhteinen pankkivalvonta luovat painetta sopeuttaa finanssivalvonnan toimintaa ja muutokset voivat pienentää valvontamaksukertymää

arvoisa herra puhemies

otetaan esimerkiksi se työuran alkupää

mikään hallitus varmistaa kansalaisten yhdenvertaisuuden ja asianmukaiset julkiset liikenneyhteydet

omaishoidon onnistuminen edellyttää sitä tukevien palvelujen kehittämistä

omaishoidon tukeen ja sen vaihteluun liittyvät selvitykset ovat nostaneet esiin tarpeen monipuolistaa omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisen niin sanotun sijaishoidon palveluvalikoimaa

mitään hallitus turvaa maakuntien olemassa olevien vientiteollisuuden ja matkailun elinvoimaisuuden ja talouskasvun segalla uusille yrityksille investointimahdollisuuksia turvaamalla

maa ja vesiomaisuus joka ei siis liity julkisten hallintotehtävien hoitoon ja jolle ei perustellusta syystä asetettaisi tuota tuottovaatimusta sijoitetaan erillisenä uutena kolmantena tase eränä metsähallituksen muuhun omaan pääomaan

koska reumasäätiön sairaalan edustajat olivat eri yhteyksissä todenneet että välitöntä uhkaa sairaalan toiminnalle ei ole konkurssi ja etenkin sen ajankohta tulivat sosiaali ja terveysministeriölle ja monille muillekin yllätyksenä

valtiovarainministeriössä onkin käynnissä lainsäädäntöhanke jossa arvioidaan finanssimarkkinoiden valvontaa ja finanssivalvonnan toiminnan rahoittamista koskevan lainsäädännön muutostarpeita

kolmannen teki minulle tällainen selvityshenkilöpari ja he päätyivät siihen että koska on kaksi vähän saman tyyppistä laitosta tekevät samanlaisia asioita jonkin verran pääl lekkäisyyksiä ja hallinnollisia päällekkäisyyksiä he esittivät tätä yhdistämistä

siihen syksyn aikana tulee ihan oikeasti esityksiä

sitten meillä on hyvin hyvin paljon tuolla opetus ja kulttuuriministeriön puolella sitä että nopeutetaan koulutukseen pääsyä ja että läpäisevyys olisi nopeampi

eivät ole

meillä hallitusohjelmassa lukee sillä tavalla että suositusten sitovuustasoa nostetaan

aikoiko hallitus perua maakunnille kohtalokkaat junaliikenteen ostopalveluleikkaukset esimerkiksi verottamalla osa autoveron alentamisesta

pankkivaltuusto odottaa että tämän vmn käynnistämän lainsäädäntöhankkeen myötä finanssimarkkinoiden valvonnan ja finanssivalvonnan toiminnan tarkoituksenmukainen rahoitus turvataan jatkossakin

se on tehty nyt jo

kokeilut kytkeytyvät kuntauudistukseen

jos olette huomioineet viime kesän aikana kun otin kantaa tähän kun me saimme ne tulokset niin heti otettiin kantaa siihen että laki tehdään ja sitä aletaan tehdä ensi vuoden alusta

sosiaali ja terveydenhuollossa on hyvin vaikea löytää sellaisia normeja joita nyt ruvettaisiin purkamaan mutta me olemme tokikin sitoutuneet pohtimaan erilaisia vaihtoehtoja

pankkivaltuusto pitää tärkeänä että kukin finanssisektorin toimija osallistuu tasapuolisella tavalla niiden valvontakustannusten kattamiseen joita sen toiminnan valvonta edellyttää

mutta nyt kyllä muistuttaisin kysyjää siitä että ihmettelen kun te toteatte että sairaanhoitopiireissä ei ole osaamista

mutta tämä kysymyksenne liittyy siihen pitäisikö meillä olla tällainen vähimmäissosiaaliturva